arvoisa puhemies

niin se elävä elämä menee jokaisessa hallituksen muodostuksessa mutta totta kai sitä edeltävät neuvottelut joissa on haettu sellainen ratkaisu jonka tiedetään vastaavan eduskunnan voimasuhteita

jos tätä asiaa ei joissakin tutkijankammioissa vieläkään ymmärretä kannattaa ehkä avata ikkunat ja päästää raitista ilmaa sisään selkeyttämään pölyttyneitä ajatuksia

arvoisa puhemies

tarkoitan tällä niitä kaikkia esityksiä joita kaikissa mahdollisissa tilanteissa oppositio on tehnyt budjetin epätasapainottamiseksi

jos ne kaikki olisi hyväksytty niin me olisimme vaikka sitä

jatketta hän puhui